kaikkiin ongelmiin kuntaliitokset eivät kuitenkaan luo hetkellistä helpotusta

väestön vanheneminen lisää palvelujen kysyntää ja kuntien menoja entisestään

tuet on suunnattava niin että uusia työpaikkoja voidaan synnyttää

talouden laskusuhdanne puolestaan lannistaa yrittäjiä ja vähentää yritysten kunnille tuomia tuloja

hyvin monilla paikkakunnilla on vireillä lomautuksia ja irtisanomisia joista rakennus ja metsäteollisuus varmasti kärsivät eniten

näillä aloilla kehittynyt erityisosaaminen halutaan ymmärrettävästi säilyttää suomessa jotta sitä voidaan hyödyntää myös taantumavaiheen jälkeen

samalla on kuitenkin pohdittava vakavasti sitä millä hinnalla muiden eu valtioiden kilpailun jalkoihin jäävistä aloista voidaan pitää kiinni

kuntaliitostukien määrärahat nousevat kuntaliitosten kasvaneen määrän vuoksi ja nyt olisi hyvä liittää tukeen myös kannustavia ja ennen kaikkea tulokseen liittyviä elementtejä

puolustusvoimien tehtävät ja käytettävissä olevat varat eivät osu kuitenkaan lähivuosina samalle lankulle

haluan korostaa että kotimaisen puolustusvälineteollisuuden kannalta on tärkeää turvata riittävä tutkimus ja tuotekehitys ja sen resurssit

summa ei riitä lähellekään kattamaan kunnossapidon optimitasoa

jos menen pankkiin valehtelen tuloni työpaikkani ja muut luotot ja saan näillä väärillä tiedoilla lainan niin vasemmiston logiikan mukaan väärintekijä tässä on pankki

jotta operatiivinen kalusto pystytään pitämään toimintakelpoisena täytyy hinta ja kustannustason kompensoinnin sisältyä jatkossakin puolustusvoimille osoitettaviin määrärahoihin

arvoisa rouva puhemies

kreikan kansa tarvitsee apua vaikka suuren lainan antaminen talouslukujaan vääristelleelle ja erittäin holtittomasti talouttaan hoitaneelle maalle maistuu karvaalle

herra puhemies

euroalueen jäsenvaltiot ovat sitoutumassa yksimielisesti kreikan talouden tukemiseen edellytyksellä että kreikka sitoutuu tiukkoihin talouskuurin ehtoihin ja ohjelmiin

tuntuu hämmästyttävältä kuulla keskustelua lainasta että viisautta oikeiden päätösten tekoon ei ole muualla kuin suomessa ja sielläkin vain oppositiossa tai kansan syvissä riveissä

siksi on välttämätöntä että suomalaisille kriisinhallintajoukoille on olemassa kaikissa tilanteissa paras mahdollinen suojavarustus ja taustalla kattava koulutus

joukkojen mahdollinen lisääminen kriisinhallintatehtävissä tulee olemaan ongelmallista jos elettävä aika talouden kannalta maassamme vain heikkenee

arvoisa puhemies

tilanne kuulostaa kyllä varmasti tavallisen kadunmiehen korvaan oudolta ja sitä vielä tuolta opposition puolelta on julkisuudessa hämmennetty poliittisilla näkemyksillä

muillakin hallinnonaloilla olisi mukavaa nähdä vastaavanlaista aloitteellisuutta

lainajärjestely on euromaiden yhteinen voimainponnistus jolla uskotaan olevan vakauttava vaikutus kaikkien euromaiden rahoitustilanteeseen sekä talous ja työllisyyskehitykseen

koordinoidut kahdenväliset lainat ovat osa rahoitusjärjestelyä jossa euromaiden lisäksi myös kansainvälinen valuuttarahasto auttaa kreikkaa

vaikka lainan antaminen kreikalle on välttämätöntä ja osa euroalueen toisilleen osoittamaa solidaarisuutta liittyy asiaan monta epävarmuustekijää

jos jokin euroryhmän maista jättäytyy omien talousvaikeuksiensa vuoksi lainaoperaatiosta pois saattaa suomalaisten niskoille tuleva lainasumma kasvaa entisestään

toivottavasti tähän tilanteeseen ei kuitenkaan jouduta

käy helposti mielessä että sama meno olisi jatkunut ellei maa olisi ajautunut konkurssitilanteeseen ja pakon edessä on pitänyt kääntyä eurokumppaneiden puoleen

lainojen takaisinmaksua on kyseenalaistettu mutta meidän on pakko luottaa että kreikka pystyy sen hoitamaan

on silti pidettävä mielessä että teollisuusmaissa noususuuntaus nojaa ennen kaikkea tekijöihin joiden vaikutus voi olla tilapäinen

siksi lainojen ehtona on tiukka talousohjelma joka on aiheuttanut mielenosoituksia ja nurinaa yli varojensa eläneessä kreikassa

rahamarkkinoiden luottamusta ei vielä ole täysin palautettu ja kreikan vararikon partaalle ajautuminen heikensi luottamusta entisestään

herra puhemies

tällä hetkellä nuorisotyöttömyysluvut ovat edelleen luvattoman korkeita ja vastavalmistuneiden ilmaantuminen työttömiksi työnhakijoiksi kasvattaa määrää entisestään näin keväällä

pelkkä rahan tai opiskelijapaikkojen syytäminen ammatilliselle puolelle ei kuitenkaan riitä

on myös erittäin tärkeää panostaa nuorten opintojen ja ammattiin sitoutumisen ohjaukseen kun kasvavat opiskelijamäärät alkavat lisätä myös kilpailua työpaikoista

arvoisa puhemies

minä uskon kaikesta huolimatta että sekin vesistö saadaan kuntoon ilman että tässä tarvitsee kovasti päätään nostaa tuon asian tiimoilta

olen äärimmäisen huolestunut siitä miten työttömien määrä heikentää kotimaisen kysynnän kasvumahdollisuuksia ja näin ollen kotimarkkinoilla toimivien yritysten mahdollisuuksia

ehkä huomio jäi tuosta debatista että ei jäänyt kyllä piirunkaan verran epäselväksi se että vaalit ovat tulossa ja tv kamerat ja muukin media olivat varmasti kiitettävästi paikalla

järvistä on totuttu nauttimaan niin kesällä kuin talvella ja niin haja asutusalueen asukkaat kuin mökkiläiset ovat luottaneet esimerkiksi kaivovesiensä puhtauteen

vesistöjen ja pohjavesivarojen puhtaus on otettu suorastaan itsestäänselvyytenä mutta sitä se ei ole enää koskaan jos emme toimi tuon ajatusmallin mukaisesti

jos vesistöjen puhtaudesta ja samalla moninaisista käyttötavoista halutaan nauttia jatkossa on selvää että jätevesien puhdistamiseen myös haja asutusalueilla on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota

suomessa on tehty merkittäviä ympäristöinvestointeja ja pohdittu ratkaisuja joilla tuetaan sekä maatalouden säilyttämistä että positiivista ympäristökehitystä

viemäriverkon ulkopuolella asuvien suodattamattomat jätevedet vaikuttavat omalta osaltaan ympäristön kuormitukseen ja pohjavesien pilaantumiseen

kun nyt asiaan puuttuva jätevesiasetus halutaan saattaa voimaan sitä heti tietysti kritisoitiin ja sitä vastaan harataan monien taholta

eikö ennemmin pitäisi kannustaa asetuksen toimeenpanossa

jos asetus kumotaan ja asiasta joudutaan säätämään kokonaan uusi laki jätevesien kaataminen vesistöihin jatkuu vielä tosi kauan

sitä varten on erittäin tärkeää asiantunteva neuvonta jotta jokaisen asukkaan tarpeisiin löydetään parhaiten sopiva ratkaisu niin iän taloudellisten mahdollisuuksien ympäristön kuin monien muidenkin täällä esille tulleiden näkökohtien pohjalta unohtamatta kaikkein tärkeintä lähtökohtaa talonpoikaisjärkeä

uskon että asetusta toimeenpantaessa pidetään varmasti huolta etteivät kaikkein heikoimmassa asemassa olevat joudu liian kalliiden investointien eteen

joidenkin mielestä jätevesiasetuksen lähtökohta on ongelmallinen koska haja asutusalueilta vaadittujen toimien arvioidaan vaikuttavan vesien tilaan varsin vähän

arvoisa rouva puhemies

velkaantuneiden euromaiden joukosta löytyy edelleen todellisia tuhlareita ja talouden aakkoset unohtaneita tahoja joiden lainoja joudumme nyt takaamaan

valtiovarainministeri katainen kysyi viisaasti takuita suomen osuudelle paketista mutta niitä ei valitettavasti voitu eu lainsäädännön puitteissa toteuttaa

pelkään pahoin että käsissämme ovat kohta myös muiden eu maiden avunpyynnöt

eu mailla on myös syytä katsoa peiliin

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä oleva selonteko jatkaa samalla hyvällä linjalla

tässä vaiheessa on hyvä katsoa tulevaisuuteen siltä osin että jos selontekokäytäntöä jatketaan olisi se ajoitettava hallituskauden alkuun

lisäksi on muistettava että turvallisuusympäristössämme voi tapahtua nopeitakin muutoksia joihin nykyinen kerran neljässä vuodessa tehtävä selonteko on liian raskasvetoinen

vaalien lähestyessä meno käy tietysti raadollisemmaksi ja pakollisiakin talouspoliittisia päätöksiä lähdetään kritisoimaan

aktiivista puolustus ja turvallisuuspolitiikan päätöksentekoa voi enemmän hyödyttää esimerkiksi tasaisin väliajoin käytävä ajankohtaiskeskustelu

tietenkin toisten taloudellisten töppäilyjen seurauksia on epäreilua joutua paikkailemaan varsinkin kun suomessa on toteutettu vastuullista talouspolitiikkaa

kritiikki on tietysti vielä paikallaan mutta samalla peräänkuulutan että laitamme asiat tärkeysjärjestykseen

se mikä tuossa debatissa kummastutti oli se että talousasiantuntijoitten mielipiteet tästä takauksesta nimenomaan opposition kohdalla antoivat ymmärtää että yksikään ei ilmoittanut että emme lähtisi tähän takaukseen mukaan

rouva puhemies